herra puhemies

pääasia kaikessa on se että me pääsemme pienempään tuontienergiaan että me pääsemme öljyn kulutusta laskemaan että me pääsemme kivihiilestä eroon

valitettavasti en tuolta budjettikirjasta nyt jostain kumman syystä löytänyt että tämä olisi huomioitu mutta huomenna varmasti pääsemme tästä äänestämään ja toivon sille tietysti valtaisaa menestystä ja kannatusta tässä salissa

sen hyvinvoinnin säde on laaja

kiitos

kyllä se tietysti kummeksuttaa että se viisaus on löytynyt nyt viime kaudella oli valtiovarainministerin salkku työministerin salkku

siinä tilanteessahan me nyt olemme mikä on jäänyt perintönä tästä ja nyt on tehtävä korjaavia liikkeitä

mutta on se ihme ja kumma kuitenkin että jopa ay liikkeestä vaikka sielläkin sitä nihkeyttä on ja akt nyt on oma luku sinänsä uudistumiskykyä löytyy enemmän tällä hetkellä kuin sitä löytyy sdpstä

minä en kritisoi sitä että ne on jäädytetty varmasti hyvä niin joka paikasta pitää karsia ja varmasti on aivan oikeutettua että sitten myös osaltaan näihin on puututtu

mutta tämä mihinkä tässä on jo aiemmissakin puheenvuoroissa tänään viitattu kehitysyhteistyövarojen käyttö niin kyllä mielestäni suurempi osa näistä pitäisi käyttää myös yritysten viennin tukemiseen

maatalousteknologiaa se että ruoantuotantoa pystytään edistämään siellä paikan päällä koneita siihen traktoreita viljelytekniikan kehittämistä samoiten vedenpuhdistustekniikkaa ja muun muassa ruoppaajia mitä on vietykin tiedän

tämän puolen kehittämistä me voisimme tehdä vielä mielestäni paljon enemmän käyttää suuremman osan näistä varoista siihen että se myös hyödyttäisi täällä meillä omalta osaltamme kotimaista työllisyyttä kotimaisen teknologian kehittämistä myös

nämähän nyt silti samalla tuovat erittäin suurta hyötyä sinne kohdemaahan kun tätä sekä vientiä että sitten siihen ottaen kehitysyhteistyötä tehdään

valtionvelka

arvoisa herra puhemies

se pystyy tarjoamaan tärkeätä tekemistä tuolla maaseudulla myös sinne keskustaajamien ulkopuolelle ja sen takia onkin hyvä että eduskunta on nyt lisännyt sinne hieman määrärahoja ja toivottavasti pystyy turvaamaan ne myös jatkossa

on ollut paljon leikkauksia joita on kohdistettu viljelijöille ja jotka ovat sitten sieltä tilipussista pois mitä tässä vaalikauden aikana on tullut aiemmin kansallisiin tukiin kohdistuvia leikkauksia

valtiovarainministeri urpilainen muun muassa alkuvaalikaudesta sanoi että kenenkään sosiaaliturvaan ei kajota mutta niin vain viljelijöiltä siitä leikattiin otettiin pois lomituksesta joka on taas jaksamisen kannalta erittäin välttämätön asia

se toki pystytään ennakoimaan mutta se on aleneva ja olen aivan samaa mieltä että nyt pitää niitä keinoja löytää sitten siihen että kotimaisin keinoin kotimaisin toimin saadaan viljelyn kannattavuutta paremmaksi

meillä on täällä puhdas maaperä me pystymme tuottamaan puhdasta ruokaa ja minä olenkin miettinyt monta kertaa sitä miksi meidän ruokatuotteemme eivät ole enemmän vietyjä maailmalle vielä tällä hetkellä kuin mitä ne nyt ovat

meille tuodaan lähes nelinkertainen määrä ruokaa tähän maahan verrattuna siihen mitä meiltä viedään ruokaa ulospäin ja tähän meidän täytyisi kyllä löytää entistä parempia keinoja

kun katsotaan maailmalle niin ruokakriisejä on hyvin paljon kun ilmasto olosuhteet vaihtelevat tuolla tulee satovahinkoja ja niin edelleen

meillä ovat kuitenkin suhteellisen vakaat olot olleet siinä mielessä ja meillä olisi hyvä mahdollisuus viedä sitä puhdasta ruokaa vähän ympäri maailmaa joten tähän täytyy kyllä jatkossa kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota

tietysti sen takia tässä vaiheessa kun tupo saatiin aikaan niin että lähes kaikki väestöryhmät saavat sen palkankorotuksensa niin olisihan sen toivonut että se olisi myös viljelijöille tullut

meidän täytyy pystyä turvaamaan investoinnit jotta meillä on kannattavaa tulevaisuuteen suuntaavaa maataloutta myös jatkossa

petovahingot ovat yleistyneet vahingonkorvauksia on jouduttu sinne anomaan mutta sitä tärkeintä eli niitä kaatolupia näitten häirikköyksilöitten kaatamiseksi ei ole tullut ja tähän täytyisi kiinnittää paljon enemmän huomiota

sitä kautta pystyttäisiin myös petovahinkoihin kohdistuvia määrärahoja pienentämään

tässä perusteet olivat käsittämättömät muun muassa se että korvausten määrät ovat pienempiä kuin pedon arvo suden arvo

yhteen asiaan haluan tässä oikeusministeriön hallinnonalalla kiinnittää huomiota ja se on se että budjettiesityksessä kerrotaan että joku vankiloista suomessa tullaan lakkauttamaan

siellä ensinnäkin vangit voivat työskennellä maa ja metsätaloustöissä ja he voivat osallistua niin päihdekuntoutukseen kuin myös yhteisöhoitoon

sen lisäksi että se on maalla ja näitten asioitten parissa voi työskennellä se on myös erittäin merkittävä alkuperää

kuulin että ministeri henriksson aiemmin päivällä on kantaa tähän asiaan ottanutkin ja suhtautuu myönteisesti siihen että pelson vankila olisi näitten säilytettävien vankiloiden joukossa

nämä ovat ne perusfundamentit jotka ovat meidän maatamme kannatelleet ja ne ovat ne mistä tulee myös jatkossa pitää kiinni

se on hallinnonala miltä on leikattu enemmän kuin miltään muulta hallinnonalalta valtion budjetista

maastovuorokaudet alusvuorokaudet lentotunnit kertausharjoitukset ne ovat ne neljä tärkeätä asiaa joilla meidän suorituskykymme mitataan joilla pystytään kouluttamaan osaavat sodan ajan joukot palvelemaan isänmaatamme

me puhumme nyt ensi vuoden budjetista jossa myös nämä leikkaukset omalta osaltaan suuresti näkyvät

esimerkiksi materiaalihankintojen osalta se on erittäin huono asia kun mietitään alueellisten joukkojemme uskottavuutta pitemmällä tähtäimellä

nyt tämä parlamentaarinen seurantaryhmä pohtii vaihtoehtoja parlamentaarinen seurantaryhmä jota johtaa edustaja kanerva puheenjohtajana

mielestäni suomalainen maanpuolustus on asia joka täytyisi katsoa niin sanotusti päältä pois eli se täytyy joka tapauksessa turvata

muutama myönteinenkin asia kuitenkin löytyy ensi vuoden talousarviosta maanpuolustukseen liittyen ensinnäkin se että pieni lisäys ensi vuoden kertausharjoituksiin on tulossa

no siinä korostuu sitten vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli hyvin konkreettisella tavalla

maanpuolustus on yhteinen asiamme ja sen puolesta meidän tulee taistella myös tulevina vuosina aivan kuten nyt ensi vuoden talousarvion osalta

herra puhemies

nimenomaan haluan vielä korostaa nyt sitä että kun puhutaan näistä peruspuolustusratkaisuista kansainvälisestä yhteistyöstä ja niin edelleen on kumppanuussopimuksia yhteistyötä vaikka päädyttäisiin liittoutumattomuudesta luopumiseen ynnä muuta kun tämä parlamentaarinen työryhmä näitä vaihtoehtoja tekee mitä en kyllä pidä järkevänä tämä ei poista sitä ettemmekö me tarvitse omia uskottavia puolustusvoimia

mikään näistä ratkaisuista ei aiheuta sitä että me voisimme luopua esimerkiksi maavoimistamme

suomalainen yleinen asevelvollisuus reserviläisiin pohjautuva armeija ja sodanajan joukot on se millä me pystymme jatkossakin isänmaamme turvaamaan

arvoisa herra puhemies

siitä riittää paljon tietenkin sanottavaa asia kun tärkeä on ja kyllähän se huoli on tästä ilmeinen

puolustusministeriön pääluokkaan kohdistetut leikkaukset kuitenkin uhkaavat rapauttaa suomen uskottavan puolustuskyvyn ja koko maan puolustamisen periaatteen

puolustusvoimien rahoitukseen kohdistetut leikkaukset merkitsevät maastovuorokausien lentotuntien alusvuorokausien ja kertausharjoitusten radikaalia vähentämistä ja se kyllä heikentää toteutuessaan pitkävaikutteisesti suomen puolustuvoimien suorituskykyä

mutta herra puhemies kun nyt tällaiset päätökset hallitus on päättänyt tehdä että näitä toimintoja supistetaan näin radikaalisti niin kyllä vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarve kasvaa jatkossa kun näitä puolustusmäärärahoja leikataan joukko osastovaruskuntia lakkautetaan ja kertausharjoituksia vähennetään

tätä taustaa vasten onkin perusteltua lisätä maanpuolustusjärjestöjen rahoitusta ja siten osaltaan lieventää näitä kielteisiä vaikutuksia jotka tästä esimerkiksi nyt kertausharjoitusten alasajosta aiheutuvat

kaiken kaikkiaan maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli tässä vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestämisessä ja koulutuksessa ja ylipäätään puolustusvoimien tukena olemisessa

haasteitahan silläkin saralla piisaa erityisesti nuoremman ikäluokan saaminen mukaan tähän arvokkaaseen maanpuolustustyöhön vaatii ponnisteluja ja sen takia niiden resurssien on oltava kunnossa että sitä nuorempaa ikäluokkaa saadaan siihen mielekkääseen toimintaan joka puolella suomea mukaan

yhtenä tärkeänä tukeutumispaikkana puolustusvoimien kiinteänä pisteenä voivat toimia varikot esimerkiksi ähtärissä ja ilmajoella ja niille tulee osoittaa riittävät resurssit jo ennen varuskuntien lakkauttamisia jotka erityisesti kohdentuvat sinne etelä pohjanmaan ja keski suomen alueille

lakkautettavien varuskuntapaikkojen ampumaratojen käyttö on ratkaistava siten että ampumaharrastajilla ja reserviläisillä säilyy edellytykset ampumataidon ylläpitämiseen

muun muassa kauhavalla olevalle ampumaradalle täytyy löytää malli joka palvelee eteläpohjalaisia reserviläisiä metsästäjiä ja muita ampumaharrastajia jatkossakin